selonteossa tuli kiinnittää huomiota muun muassa sääntelyn vaikutuksiin kaupan työntekijöihin yrittäjiin sekä henkilöstön turvallisuuteen lasten päivähoitoon työmatkaliikenteeseen yksityisyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen lomaetuuden toteutumiseen haja asutusalueen palvelujen saatavuuteen ja kaupan rakenteeseen pienyrittäjien edut huomioon ottaen

tämä on ajankohtaisen valmistelun kohteena oleva asia koskien sitä että hallitusohjelmasta kirvoten laadittiin erittäin kattava pätkätyöarvio suomesta

arvoisa puhemies

hallituksen vastaus on toimiva nuorisotakuu ja niin kuin tässä tällä viikolla on kerrottu niin tämä ensimmäinen vaihe on lähtenyt sinänsä varsin hyvin liikkeelle mutta työhän on kesken

minkälaisia pätkittyvien työsuhteiden muotoja on mikä niitten tilanne on suomessa

arvoisa puhemies

olemme tärkeän asian äärellä ja ehkä nyt on hyvä alkuunsa sanoa että pitkästä aikaa takavuosiin nähden hallitusohjelmassa oli tuhti paketti toimenpiteitä harmaan talouden torjunnaksi joita täydennettiin vielä tässä matkan varrella

kolmessa kuukaudessa eivät kaikki asiat tule järjestykseen

yksi tämmöinen äärimmäinen ilmiö on tämä kysymys nollatyösopimuksista

arvoisa puhemies

pääosa tämän voimassa olevan harmaan talouden torjuntaohjelman toimenpiteistä on myös toteutettu ei kaikkia mutta pääosa

eilinen päivä oli teollisen suomen musta ja surullinen päivä erityisesti sotkamossa tampereella espoossa ja varmaan myös salossa

aikoinaan työehtosopimusneuvotteluissahan osapuolet sopivat tämmöisen kolmen tunnin vähimmäistyöajan jonka perusteella voi ylimalkaan kutsua ihmisiä töihin koska sitten joku toimeentuloperusta pitäisi olla

arvoisa puhemies

tähän liittyen on nyt kolmikantainen työryhmä tämänkin asian kimpussa ja kovasti odotan siltä nyt ehdotuksia että me pääsisimme tässä mutta myös monissa muissa pätkätyösuhteisiin liittyvissä asioissa eteenpäin niin että ihmiset tulisivat ylimalkaan sillä työllä toimeen ettei tähän maahan syntyisi semmoista työssäkäyvää köyhälistöä joka ei pärjää

tämä kyseinen tarkastusarviohan myös antoi tunnustusta sille että tässä on saatu monia asioita aikaan mutta työ on kesken ja matkan varrella

arvoisa puhemies

talvivaaran henkilöstö on elänyt pitkään epävarmuuden keskellä ja jokainen heistä on kuitenkin sitoutunut kaivoksen työn edistämiseen

en halua epäillä etteikö tässä kyseisessä tapauksessa näitä olisi ollut mutta epämääräisesti tässä on varmaan vastattu koska näiden perusteiden täytyy olla vankat

arvoisa puhemies

rakennusalan tilaajavastuulaki uudistettiin veronumerojärjestelmä luotiin tunnistinkortti joka on erittäin tehokas toimintatapa palkka tilille eikä pussiin kuitinantovelvollisuus

uutta laissa oli myös se ettei elinkeinonharjoittajaa saa sopimuksella tai siihen rinnastettavilla järjestelyillä velvoittaa pitämään kauppakeskuksissa tai vastaavissa myymäläkeskuksissa sijaitsevaa vähittäiskauppaa tai parturi tai kampaamoliikettä avoinna kaikkina viikonpäivinä ellei liikkeen avoinna pitämisen voida osoittaa olevan kauppakeskuksen tai vastaavan myyntikeskittymän kannalta välttämätöntä ja elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan laatu laajuus kannattavuus ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista

se on suhdanteisiin sidottua se on lyhempää mutta se on tietysti tärkeä asia että nuorten työttömyys ei pitkity

ihmisien pitää välittää ja tukea heitä tässä tilanteessa

kysymykseni kuuluu

arvoisa puhemies

sitä varten valtiovalta voi vain ryhtyä toimiin joilla edesautetaan ihmisten siirtymistä työstä toiseen ammatista toiseen ja varata riittävästi myöskin määrärahoja tämän homman hoitamiseen

tämän lisäksi muun muassa hankintalainsäädäntöä kehitettiin niin että siellä pitää noudattaa työehtoja

on selvää että kun työttömyys on kasvanut se on pitkittynyt niin totta kai meidänkin palveluissamme on kehittämisen varaa ja sijaa

mihin toimenpiteisiin hallitus tässä ja nyt ryhtyy kainuun alueen korvaavien työpaikkojen ja työllistämisen edistämiseksi varsinkin jos joudutaan kaivos ajamaan alas

tilaajavastuulakiin on tehty muitakin muutoksia että täytyy tilaajan katsoa enempi perään noudattaako aliurakoitsija palkkoja ja muita yhteiskunnallisia velvoitteita

se on se meidän päällimmäinen tehtävämme auttaa näitä ihmisiä tässä hädän keskellä noin inhimillisesti katsottuna

tarkoitus on puuttua moneen kohtaan

yksi kriittinen kohta on peruskoulun jälkeen kun siirrytään toiselle asteelle

samanaikaisesti kun aukiololainsäädäntöä valmisteltiin käytiin myös alaa koskevien työmarkkinaosapuolten kesken neuvotteluja tämän lain vaikutuksista alan työehtosopimuksiin

toinen kriittinen kohta liittyy toisen asteen keskeyttämiseen koulutuksen aikana ja kolmas on sen ensimmäisen työpaikan saanti koulutuksen jälkeen tai harjoittelupaikan saanti

me tarvitsemme täällä oppilaitoksen puolella oppilashuoltoa parempaa huoltoa matalan kynnyksen palveluita me tarvitsemme nuorista välittämistä ja sanoisinpa rakastamista sanan laajassa mielessä

on erittäin tärkeätä kun nuoret tulevat ensimmäiseen työpaikkaan että heitä kohdellaan asiallisesti kunnolla koska siitä muodostuu heidän kuvansa ylimalkaan työelämästä

selvityksen mukaan kauppakeskusten aukioloajat poikkeavat paljon toisistaan

siinä on monta kohtaa

yksi niistä on nimenomaan päivittäistavarakaupan keskittymisen tuomat haasteet

sunnuntaisin suurin osa noudattaa alan sallimia maksimiaukioloaikoja mutta arkisin hyvin monet kaupat pitäytyvät suppeammissa aukioloajoissa

se ongelma mikä minusta meillä on peruskoulun yläasteella toisella asteella ja muissa koulutusmuodoissa on se että ei anneta riittävästi sellaisia kansalaisvalmiuksia että nuoret tietävät mitkä pelisäännöt on töissä mitä velvollisuuksia on mitä oikeuksia on miten nämä systeemit toimivat

ryhdyn

työkokeilu on sitä varten että nuori työtön kouluttamaton nuori voisi tulla nimenomaan ammatinvalinta tai uravaihtoehtojen mielessä työkokeiluun

nyt on ajateltu että terveen kilpailun näkökulmasta tehtäisiin kilpailulainsäädäntöön tämmöinen määräävää markkina asemaa koskeva muutos joka mahdollistaisi kilpailuviranomaisille tukevammat mahdollisuudet puuttua epäkohtiin jos huomataan että muita toimijoita pienempiä toimijoita ei kohdella tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti niin että muun muassa hyllyillä on mahdollisuus olla myöskin heidän tuotteitaan

turvealan työpaikat ovat yhtä arvokkaita kuin muutkin työpaikat mutta täällä ministeri niinistö hyvin kuvasi sen pitkän aikavälin ison linjan mitä me energiapolitiikassa haluamme toteuttaa

arvoisa puhemies

julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntöhän on menettelytapalaki ja tilaaja määrittelee myöskin sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet

sitten työmarkkinaosapuolten tehtävä on myöskin valistaa yhdessä myös nuoria siitä että tee työsopimus pelisäännöt ovat nämä näillä mennään täällä työelämässä

meillä ei ole kerta kaikkiaan varaa ei tampereella eikä espoossa kovan luokan osaajien menettämiseen

minulla oli tilaisuus vaasassa vihkiä maailman suurin sellainen uusi energialaitos ainakin pohjoismaitten suurin jossa puuhakkeella korvataan kivihiiltä tuntuvasti

arvoisa puhemies

te palvelukonseptihan rakentuu niin kuin tiedämme sille että on tämmöinen työstä työhön nopeasti kulkeva linja sitten on koulutuksellinen linja niille jotka tarvitsevat koulutuspalveluja ja sitten on vaikeammin työllistettävien palvelulinja

arvoisa puhemies

hankintalaki tunnistaa myös tämmöiset sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät silloin kun hankintoja tehdään mutta päävastuu on sitten tilaajalla siitä minkälaisia hankintoja tehdään

tälläkin saralla on yhtä ja toista tehty

nuoria pitäisi ottaa vastaan sillä tavalla hienosti että nähdään vaivaa että nuoret pärjäävät työelämässä ja he tietävät oikeuksistaan mutta myös velvollisuuksistaan niitäkin työelämässä on

suuri osa henkilöstöstä kokee kaupan alan luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan aukioloaikojen laajentamisella olleen myös kielteisiä vaikutuksia työ ja perhe elämän yhteensovittamisen työn turvallisuuden ja kulkuyhteyksien näkökulmasta

tätäkään muutosta ei tehdä työsopimuslainsäädäntöön vaan nimenomaan julkisia työvoima ja yrityspalveluja koskevaan lakiin niin että ne sopimusalat jotka haluavat ottaa tämän mahdollisuuden käyttöön voivat ottaa

näistä pöntöistä ja laitteista voi tulla merkittävä vientiartikkeli ei vain siitä että kivihiiltä korvataan puuhakkeella ja se työllistää yli sata ihmistä korjuussa ja logistiikassa

uudistustyö on sillä tavalla menossa koskien hankintalainsäädäntöä josta puhuttiin täällä jo viimeksi että kun eu hankintadirektiivi on nyt valmistumassa toivon mukaan kesään mennessä niin se antaa meille myös aiheen uudistaa kansallista hankintalainsäädäntöä

sähköisten palvelujen osuus on merkittävästi kasvanut

sen tervehdyttämiseen on selviä tarpeita

arvoisa puhemies

suomi on noudattanut sekä erittäin maltillista ja asiallista että inhimillistä kotouttamispolitiikkaa jonka keskeiset asiat ovat kielitaito koulutus ja työn tarjoaminen

rakennusalaosapuolet ovat sopineet että jos tällainen muutos tulee he ehdottomasti haluavat rakentaa sellaisen polun nuorille jossa on nuorten kartoitusvaihe työkokeiluvaihe määräaikaisia työsuhteita ja rakennetaan polku työelämään

mutta lähtökohta on se että täällä pitää noudattaa ulkomaisiin työntekijöihin samoja pelisääntöjä ettei synny kahden kerroksen työmarkkinoita ulkomaalaisten ja suomalaisten työmarkkinoita

se on totta että siinä mustassa aukossa peruskoulun jälkeen mistä minä puhun siinä montussa on paljon nuoria jotka eivät päässeet tai muuten pystyneet menemään toiselle asteelle

se valmistelutyö on pantu liikkeelle täällä suomessa mutta me emme halua rientää sen uudistuksen tekemisessä ennen kuin nämä kansainväliset eurooppalaiset hankintadirektiivit on saatu aikaan

mutta se on totta että nuoret ja pitkäaikaistyöttömät erityisesti kaipaavat henkilökohtaisia palveluja ja tukea siinä elämäntilanteessa ja niitä varmaan pitäisi enempi kyetä ihmisille antamaan sen polun rakentamiseksi koulutuksen kautta tai kuntoutuksen kautta työhön

arvoisa puhemies

tämän lisäksi on hyvä todeta että työn alla on muitakin asioita muun muassa se voidaanko tunnistinkorttia veronumeroa laajentaa muillekin aloille kuin rakennusalalle

minä haluan vielä korostaa sitä että hankintalaki sinänsä luo tietyt puitteet menettelytavat mutta tilaajan on aina arvioitava sitten se minkälaisia laadullisia kriteereitä se asettaa

kolmanneksi tärkein syy tulla suomeen on työperäinen maahanmuutto ja neljänneksi tärkein syy on humanitääriset syyt

kaupan liiton kyselyn mukaan muuttuneilla aukioloajoilla on ollut kauppojen mielestä lievästi positiivinen vaikutus kokonaismyyntiin ja asiakaspalveluun ja lievästi negatiivinen vaikutus kannattavuuteen

tämä on se meidän ajatuksemme että sähköistetään byrokratiaa puretaan ja ihmisten palveluihin pystytään keskittymään entistä enempi

me olemme panostaneet kohtuullisen paljon maahanmuuttajien koulutukseen työllistämiseen mutta totta kai on tunnustettava että tänne jo maahan muuttaneitten työttömyys on kaksinkertainen kantaväestöön nähden

sitten työmarkkinapöydässä on sellainenkin asia kuin alipalkkaus joka myöskin on tämmöinen vähän riivaava ongelma suomessa että ei noudateta vähimmäisiä työehtoja

hankintalakia ei ole sovellettu nimenomaan yhteisrahoitteisiin tieteellisiin tutkimuksiin hankintoihin suoraan ja se on jätetty niiden ulkopuolelle

tavaratalokaupassa vaikutukset koetaan varsin positiivisiksi

tämäkin on harmaan talouden torjunnan yksi elementti

arvoisa puhemies

kioski ja huoltamoalalla asiakkaat ovat toki vähentyneet nimittäin sunnuntaiaukioloaikojen nähdään palvelevan isoja yrityksiä ja erityisesti joitakin kuluttajaryhmiä

tässä on meillä työmaata jatkossakin ja mitä isompi työmaa sen suurempia ongelmia meillä on ollut tässä valvonnassa ja työehtojen hoidossa

mutta sitten täytyy kyllä korostaa että maahanmuuttajat jos he saavat kielitaitoa koulutusta ovat erittäin sitoutuneita he ovat erittäin halukkaita tekemään täällä työtä ja rakentamaan tätä meidän yhteistä isänmaata

lainsäädäntö jota tässä nyt myös valmistellaan kolmikantaisesti on yksi reitti ja toinen on tietysti työehtosopimukset jota kautta myös voidaan edetä tässä asiassa

tämä on merkki siitä että yritykset eivät näekään niin että tämän montun yli mennään pidetään osaavasta työvoimasta kiinni ja sitten ei päästetä irti lomautetaan ei irtisanota

voi olla että tarvitaan molempia reittejä mutta nämä ovat valittavana ja se mitä kautta tässä edetään on nyt vielä auki mutta muutos tähän tilanteeseen tarvitaan ihan inhimillisen työelämän ja ihmisten kannalta

useimmiten esimerkiksi häiriökäyttäytyminen jää onneksi sanallisen uhkailun tasolle

nyt irtisanomisliipaisin on tosi herkässä eikä lomautuksien kautta